tässä tilanteessa kyllä arveluttaa miten nämä laitokset tulevat selviytymään tehtävistään kuten sosiaali ja terveyspalvelujen ja työhyvinvoinnin kehittämisestä ja arvokkaan tutkimustiedon tuottamisesta päätöksenteon tueksi

on hyvä että velkaantumistahti hidastuu mutta senkin kanssa edetään maltilla jotta kotimainen kysyntä ei romahda ja taloudella on mahdollisuus päästä hiljalleen kasvuun

hän on siitä ottanut yhteyttä monta kertaa muun muassa edustaja mölsään ja oli kovin iloinen että asia lähti eteenpäin oli se sitten kenen ansiota hyvänsä pääasia että se on nyt edennyt näin pitkälle ja hän oli todella iloinen kun kerroin että tänään siitä keskustellaan täällä

sitten toinen kynnys jonka tämä veteraani halusi nostaa esille ja joka on se toinen este joissakin kunnissa tälle kuntoutukselle tai jos ei este niin ainakin hidaste mikä tosin ei ole lainsäädäntöasia niin että se ei ole meidän täällä korjattavissamme on se että monet kunnat vaativat b lausunnon joka vuosi uudelleen ennen kuin veteraani voi hakeutua sinne kuntoutukseen

siitähän paljon puhutaan ja kaikki ainakin me jotka olemme sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisia tiedämme että se estää usein järkevää toimintaa ja voin suoraan sanoa että kyllä se potilas saattaa jopa joutua hengenvaaraan tämän kaiken yli menevän tietosuojan vuoksi koska välttämättä meidän terveytemme kannalta välttämättömiä tietoja ei sen vuoksi voi saada

siihen on kyllä puututtava ja mietittävä miten sitä voidaan järkiperäistää

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta selvitti suomalaisten näkemyksiä maanpuolustuksesta viime vuoden lopussa

perheen ansiotaso laskee ja pahimmillaan voi jopa uhata köyhyys perhettä

toisaalta tuki voi sitoa kotiin myös koulutettuja naisia erityisesti hoiva ja hoitoalalta joista on pulaa nyt jo työmarkkinoilla

itse en kuitenkaan lähtisi nopeasti muuttamaan kotihoidon tukea mihinkään suuntaan sillä jos nyt sitä rajataan niin siitä saatu taloudellinen säästö on aivan olematon

globaali toimintaympäristö muuttuu kuitenkin koko ajan

varsinaisia valtioiden välisiä vakituisten armeijoiden sotia ei ole käynnissä mutta yhä enemmän on käynnissä erilaisia aseellisia konflikteja joissa on osallisena sissejä vapaustaistelijoita ja terroristeja

lisäksi valtakunnan tasolla tarvittaisiin muutama tuhat uutta työntekijää hoito ja kasvatushenkilöä joista kolmannes lastentarhanopettajia

mutta muut turvallisuusuhat kuten muun muassa järjestäytynyt rikollisuus tartuntataudit ja ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt uhkaavat jo meidänkin kokonaisturvallisuuttamme ja niihin varautumisen pitää olla arkipäivää

selonteossa onkin tuotu hyvin esiin syvenevän yhteistyön merkitys meidän turvallisuuspoliittiselle kehityksellemme ja maamme aseman turvaamiselle

noin miljoona suomalaista tupakoi

joka viidennessä sydänperäisessä kuolemassa tupakka on tärkein riskitekijä

harjoitusyhteistyötä sen sijaan syvennetään ja samoin erilaisia kumppanuustoimintoja

koska tupakoinnin aiheuttamat syövät kehittyvät pitkän ajan kuluessa nykyisin havaittavat syövät ovat seurauksia pari vuosikymmentä sitten vallinneista tupakointitottumuksista

ympäristön tupakansavu on syöpävaarallista